viitaten toisen hallituspuolueen kannanottoihin täällä salissa voi vaan todeta sen että kas kun he eivät aiemmin olleet oivaltaneet tehdä ratkaisuehdotuksia tähän kyseiseen lakiin sillä sellaiseenkinhan olisi ollut mahdollisuus tässä vuosien saatossa

hallitus on linjannut että yksinhuoltajaperheiden lapsilisää ei leikata mutta miten käy sellaisten perheiden joissa vain toinen vanhemmista käy töissä

tämä leikkauspäätös kurittaa näitäkin perheitä kovalla kädellä

onni on myös se että kansalaiset tällä kertaa ovat olleet suunnitelmallisia pitkäjänteisiä ja jaksaneet odottaa niitä mahdollisia päätöksiä ja muutoksia joita eduskunta tähän asiaan tekee

ensimmäinen niistä on se että kenelläkään suomalaisella ei varmasti ole halua eikä tahtoa laskea jätevesiä avovesiin ei avo ojiin eikä tämän tyyppisille alueille ei myöskään pohjavesialueille

arvoisa puhemies

nämä eivät tietenkään ole yksinhuoltajaperheitä jotka säästyvät hallituksen leikkauksilta

syvä yhteistyö on monessa tapauksessa hedelmällisempää kuin liittoutuminen pakon tai vapaaehtoisuuden kautta

uskon että suomessa on kuitenkin suurin osa näitä ihmisiä jotka kantavat huolta ympäristöstään ja jotka pääsevät näillä vähillä toimenpiteillä

lisäksi yhden tulonsaajan perheiden määrä lisääntyy jatkuvasti koska saamme koko ajan kuulla uutisia uusista yt neuvotteluista ja irtisanomisista

minusta tämä esitys tällaisenaan on kestävälle pohjalle rakennettu ja toivottavasti kaikki suomalaiset kantavat oman kortensa kekoon myöskin näissä vesiensuojeluasioissa

millaisista tulevaisuuden menoeristä puhutaan se jää nähtäväksi

moni perhe tosin sähköpostin välityksellä on tiennyt jo kertoa mitkä vaikutukset heidän perheeseensä on näillä kaikilla leikkauksilla yhteensä

talousnobelisti james heckman on todennut lasten ja perheiden tukeen käytetyn rahan tuovan yhteiskunnalle moninkertaisen tuoton

lapsilisällä on ollut ja on oma tärkeä merkityksensä lapsiperheitten köyhyyden lievittämisessä

perhekustannusten tasauksen ohella lapsilisäjärjestelmälle on siis asetettu toissijaisiksi tavoitteiksi köyhyyden lievittäminen ja syntyvyyden lisääminen

sopii varmaan kysyä ovatko lapsiperheisiin muita enemmän kohdistuvat leikkaukset linjassa kestävyysvajeen kuntoon saamisen kanssa

meitä opetettiin kotona lapsena että etteenpäin se on elävän mieli ja tämä on jäänyt mieleeni myöskin tämän budjetin käsittelyn alla ja tämän budjetin valmistelun kynnyksellä

meidän ei auta katsoa kenenkään peruutuspeiliin vaan jokaisen vastuullisen päättäjän täällä eduskunnassa ja myös hallituksessa on luodattava tulevaisuuteen vaikka kuinka tekisi mieli katsella peruutuspeilistä taaksepäin

isot talouskysymykset on otettava rehellisesti käsittelyyn

on uskallettava säästää tarvittaessa tehdä rakenteellisia uudistuksia mutta ennen muuta pistää panoksia uuden työn luontiin ja ajoissa

avainkysymys on että meillä on kykyä ja tahtoa luoda uutta työtä suomelle ja erityisesti haluan painottaa koko maahan

ensimmäinen edellytys työpaikkojen luonnille tietysti ja työn säilymiselle kaikissa suomen kolkissa on että liikenneolosuhteet ovat kunnossa yksityisteitä myöden

arvoisa herra puhemies

erityisesti nyt kun arktisen alueen painopiste on yleisesti hyväksytty on paikallaan arvioida sekä merenkulun rautateiden lentoliikenteen että valtateiden priorisointia uudelleen myös pohjois ja itä suomen osalta

eläkelaitoksen vakavaraisuudella tarkoitetaan eläkelaitoksen kykyä selviytyä eläkevakuutustoimintaa uhkaavista erilaisista riskeistä

eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevien säännösten perusteella määräytyy se miten paljon varallisuutta eläkelaitoksella kulloinkin on oltava yli vastuidensa

lähipiirissäni metsästetään ja harrastetaan ampuma aseurheilua kohtalaisen paljon kuten kaikkialla pohjois suomessa ja siksi aiheelle on paikallaan uhrata muutama ajatus

arvoisa puhemies

olen tyytyväinen siihen että tuossa valtiovarainvaliokunnan mietinnössä on niin useaan otteeseen painotettu arktisen osaamisen tärkeyttä suomessa on painotettu venäjän kauppaa ja myös baltian kautta tulevaa tulovirtaa suomeen

asenteeseen vaikuttaa se kuinka läheltä harrastusta seuraa tai millainen suhtautuminen lainvalmistelijalla on ylipäätään ekosysteemin tasapainotilan säilyttämiseen luonnossa

tosiasiallisten riskien esiintuominen antaa sekä eläkelaitokselle että valvontaviranomaiselle finanssivalvonnalle aiempaa paremmat tiedot laitosten todellisesta vakavaraisuudesta

rakennepoliittisella ohjelmalla on mielestäni kuitenkin tehty hallaa tälle isolle suomalaiselle koulutuslinjaukselle nimittäin lukioiden ja ammatillisen koulutuksen verkostoa ollaan ajamassa alas

ampuma aselain päälinjan on mielestäni oltava siinä että lailla turvataan edelleen terve aseharrastuneisuus sekä aseiden myynti ja säilytys asianmukaisine lupamenettelyineen

näillä on aina seurausvaikutuksensa kun puhutaan yhteisestä opettajakunnasta esimerkiksi lukioiden ja yhtenäiskoulujen välillä

väliaikaisen lain voimassaolon aikana sosiaali ja terveysministeriössä on tarkoitus valmistella muutosehdotukset pysyvän lainsäädännön mukaisiin vakavaraisuussäännöksiin

metsästysseurasidonnaisuudessa onkin eroja ympäri maata samoin kuin ampumaseurasidonnaisuudessa ja niitä on sen vuoksi tarkasteltava maan eri osissa eri tavoin

kokonaisuudistuksen tavoitteena on työeläkelaitosten riskinkantokyvyn parantaminen pitkällä tähtäimellä sekä poikkeustilanteiden hallintaan varautuminen

tämä periaate järkkyy uusien linjauksien myötä ja haluankin tähän muistuttaa esimerkiksi sakn linjauksesta joka on epäillyt luonut duubioita siihen suuntaan että alueellinen tasa arvo ja koulutuksen saavutettavuus horjuvat näiden päätösten myötä

tulituksen kohteena ovat ensisijaisesti alan harrastajat ja asekauppiaat

asekauppa on pysähtynyt jo ajat sitten lääkärit eivät uskalla kirjoittaa todistuksia lupia ei myönnetä luukuilla ja ampumaharrastajatkin katselevat toisiansa jo luisuun

ehdotetut muutokset tähtäävät siihen että kunkin yhtiön vakavaraisuusrajan laskennassa erilaisten sijoitusten riskillisyys otettaisiin entistä täsmällisemmin huomioon

kouluverkon karsinta vesittää nuorisotakuun tavoitteita ja lisää työttömyysriskiä

työeläkevarojen sijoittamisessa on aina tasapainoiltava toisaalta sen vaatimuksen kanssa että varat on sijoitettu riittävän turvaavasti ja toisaalta sen vaatimuksen kanssa että ne on sijoitettu riittävän tuottavasti

kolmas suomen tuleva tukijalka eli pk yritykset mukaan lukien mikroyritykset on pidettävä verotuksen maksuvelvoitteiden ja muiden tekijöiden kuten koulutuksen ylläpitämisen näkökulmasta pinnan yläpuolella

kukaan suomalainen ei tarvitse taskuaseita määrättömästi

vaikka suomessa kiehtoo ajatus peliteollisuuden suuresta noususta maailmalla se ei kuitenkaan voi elättää kaikkia suomalaisia ja koko suomessa

arvoisa puhemies

nyt työeläkeyhtiöiden sijoitusten riskillisyyden arviointia parannetaan siis muuttamalla riskin arvioinnissa käytettäviä mittareita ja eri sijoitusten luokitteluja

pienet yritykset sinnittelevät nimittäin huonoinakin aikoina heikon taloustilanteen yli pitämällä kiinni henkilöstönsä määrästä

pk yritykset ovat pitäneet työväkensä vaikeinakin aikoina kuten nyt ja nämä yritykset nimenomaan uskovat vaikeuksiensa keskellä tulevaisuuteen

tässäkin pientä maata palvelee hajautettu järjestelmä

valiokunta kannattaa yksimielisesti lakiehdotusten hyväksymistä ja pitää tärkeänä että eläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn kokonaisuudistuksen valmistelua ministeriössä edelleen jatketaan

arvoisa puhemies

tuntuu vain siltä että tänä päivänä esimerkiksi juopuneen kansalaisen toilailu on sallitumpaa kuin selväpäisen tahaton toiminta käyttipä juopunut jotakin välinettä tai ei

syyt mitkä johtavat väkivaltaiseen käyttäytymiseen eivät löydy metsästystulilta ampumaradoilta tai reserviläisharrastusten parista eivät myöskään asevelvollisuuden suorittamisen ajoilta

emme koske perheiden arkeen

yhteistä kaikille edellä luetelluille on kylläkin se että näiden harrastusten pariin hakeutuvat nuoret ovat poissa pahanteosta hallitsevat aseensa kannon ja ovat saaneet aseenkantolupansa ja metsästyskorttinsa lain mukaisesti

meidän on uskallettava miettiä miksi pahoinvoinnin kustannukset ovat niin suuret kuin ne tänä päivänä ovat

uskommeko todella että uusi aselaki poistaa tai vähentää väkivaltaisuutta

itse en siihen jaksa uskoa

arvoisa herra puhemies

kiitän ministeriä tästä kannanotosta joka kannanotto oli juuri saman mukainen kuin meidän valiokunnan mietintömme kertoo tästä ensihoidon ja lähinnä yksityisten ambulanssifirmojen asemasta

valiokunta toteaa ettei säännöksissä aseteta erilaisia palvelujen järjestämistapoja etusijajärjestykseen ja että kaikkien nykyisten palvelujen järjestämistapojen jatkuminen on edelleen mahdollista

toivon että viesti menee yhdenmukaisena myöskin kentälle näille toimijoille jotka ovat peloissaan näistä monista ristiriitaisista puheista johtuen

teimme niin hyvän mietinnön kuin kykenimme ed

seuraavan vuoden budjettia tarkasteltaessa täytyy ihan ensimmäisenä kommentoida sitä kun valtiovarainministeri rinne joutui tulituksen kohteeksi kasvuennusteesta seuraavalle vuodelle

tässä laissa säädetään ulkomaanliikenteen vesi ja ilma aluksissa sekä junissa harjoitettavaan alkoholijuomien vähittäismyyntiin ja anniskeluun liittyvästä ilmoitusmenettelystä omavalvontasuunnitelmasta sekä rikkomusten seuraamuksista

myynti näissä kyseisissä kohteissa olisi mahdollista vain sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirastolle tehtävällä ilmoituksella

siksi olisinkin toivonut että ministeri rinne olisi esittänyt joitakin vaihtoehtoisia skenaarioita etenemiselle suomen taloudessa suomen yrityselämässä ja yrittäjien edellytysten parantamisessa että työpaikkoja olisi voitu luoda enemmän tulevana vuonna

ulkomaanliikenteessä tapahtuva alkoholin myynti tapahtuu lain voimaantulon jälkeen lain tasolla tähänastisen asetustasoisen sääntelyn sijaan

vielä jäljelle jääneistä ja ilmenneistä epäkohdista johtuen valiokunta pitää välttämättömänä että alkoholilainsäädäntö saatetaan kaikkien toimijoiden suhteen oikeudenmukaiseksi ja perustuslain vaatimalle tasolle kokonaislakiuudistuksen yhteydessä

tämä on vaalikauden viimeinen budjetti jota nyt valmistellaan ja on pakko kysyä tässä vaiheessa onko tämä budjetti sellainen jolla hallitus saa suomen suunnan muutettua

mietinnössä korostetaan omavalvonnan aiempaa tärkeämpää asemaa sen toteutumisen seurantaa sekä mahdollisten ongelmien ja puutteiden seurantaa tarvittavia toimenpiteitä sekä laista poikkeamisen rikkomusten seuraamusten käyttämistä

toivoisinkin että ne joilla on enemmän tinkisivät enemmän ja toisaalta varmistaisivat tietenkin ostovoiman säilymistä mutta että kohteeksi eivät joutuisi ne joilla ei ole ennestäänkään mistä leikata

arvoisa puhemies

mietintö oli yksimielinen ja käytännössä tämän jälkeen mahdollistuu esimerkiksi pietarin ja helsingin välisessä junassa alkoholijuomien tarjonta

arvoisa puhemies

mihin perustuu hallituksen ministereiden näkemys jatkuvasta kasvusta

ministeri stubbin mukaan suomen asiat etenevät virtaviivaisesti ylöspäin ja hyvään suuntaan kuten päivällä tuossa kuulimme ja sitten on tämä toinen todellisuus jossa suomi ja suomalaiset elävät

erityisen huolissani olen tietysti nuorisotyöttömyydestä ja erityisesti siksi että kaikkea voitavaa ei mielestäni ole tehty esimerkiksi lainsäädännössä ja byrokratian purkamisessa koskien nuorten oppisopimuskoulutusta

ja myönnän sen tässä vaiheessa jo että kaikille nuorille tämä koulutusmuoto ei käy ei sovi he eivät siihen kykene osallistumaan mutta se avaisi kuitenkin isolle osalle nuorista oven työelämään sellaisen koulutusmuodon joka heille sopisi

arvoisa puhemies

lapsilisien leikkauksessa puhutaan asiasta jonka vaikutukset perheiden kuukausiansioihin ovat useita kymmeniä euroja kuukaudessa

se ei palvele kenenkään etua rajoittaessaan valinnanvapautta ja tuoden lisäkustannuksia kunnille päivähoitokulujen kasvaessa

näiden epätoivoisten yritysten sijaan olisi toivonut että hallitus olisi mieluummin valmistellut ohjelmia joilla voidaan lisätä perheiden kotiapua ja lisäksi antaa ennalta ehkäisevää palvelua koteihin

luonnollista on että ministeriössä tehdään seurantaa tämän lain toteutumisen kannalta erityisesti siitä syystä että kun järjestämisvastuu ja rahoitusjärjestelmä tulevat tuonnempana siinä vaiheessa meillä on pohja aineistoa sille kuinka nämä kaikki limitetään yhteen

arvoisa herra puhemies

ministeri rinne tuossa puheenvuorossaan moneen kertaan todisteli sitä että metropolialueen liikennehankkeilla tuetaan asumista sillä ei eliminoida mahdollisuuksia rahoittaa liikennehankkeita muualla suomessa

seuranta on järjestyksessä

väistämättä kuitenkin tulee mieleen se että investoinnit joita täällä ollaan tekemässä palvelevat vain pääkaupunkiseutua mutta eivät tuo sitä mahdollisuutta esimerkiksi elinkeinojen sijoittumiseen uusille alueille muualle suomeen viedessään rahat pois näiltä mahdollisesti uusilta tulevilta yrityksiltä tai isommilta elinkeinohankkeilta

arvoisa puhemies tähän toivoisin korjausta tässä tulevassa budjetissa

arvoisa herra puhemies

kuten olemme tuossa kuulleet merenkululle syntyy tämän väylämaksun myötä triplataakka elikkä puhutaan ensinnäkin polttoaineen hinnankorotuksesta sen jälkeen puhutaan tästä rikkidirektiivistä ja kolmanneksi vielä näistä väylämaksuista

olen siitä tietenkin hyvilläni että väylämaksuihin valiokunnassa on löydetty tämmöinen yhteinen näkemys väylämaksun alentamiseksi mutta kun viemme tämän maksun varustamoille ja liikennöiville yhtiöille niin varmasti taakat näkyvät siellä kustannuksen nousuna

korostan sitä että kun tätä tulevaa selvitystyötä tehdään väylämaksuista siinä toteutuisi myös tasapuolisuus maamme eteläisillä ja pohjoisilla merialueilla

arvoisa herra puhemies

tänään kun meillä on tämä välikysymyskeskustelu niin tulee mieleeni ajatus että onko meillä kohonneen koulutus ja sivistystason myötä unohtunut se mikä suomessa on aina ollut perinteisesti tärkeintä yhteiskunnassamme

siitä huolimatta että meillä on talviolosuhteet jotka jäämurron suhteen ovat hyvin oikukkaat ja yllätykselliset talvi toisensa jälkeen niin muistamme ennen kaikkea sen että merialueillamme liikkuu paljon ulkolaisia aluksia joita joudutaan avustamaan enemmän kuin mitään muita aluksia elikkä suomalaiset varustamot ovat huolehtineet oman aluskantansa investoinneilla niin että ne kestävät jääolosuhteita mutta kun ulkolaiset alukset purjehtivat merialueillamme niin tilanne on aivan toisenlainen

toisesta huolehtiminen toisesta välittäminen ja ennen muuta se että ne jotka edesmenneen ahti pekkalan sanontaa siteeratakseni varjon puolella kulkevat tarvitsevat aina enemmän apua

pidän hyvänä sitä että tämmöistä tulevaisuuslinjausta on tehty mutta siitä huolimatta kantani tähän väylämaksun korotukseen on se että liian suuri korotus yhdellä kertaa vähemmälläkin olisi pärjätty